edellytys ruuantuotannolle on että se tuotanto on kannattavaa ja siinä mielessä nimenomaan on tärkeää että saataisiin vahvistettua näitten viljelijöiden tuottaja ja toimialaorganisaatioiden neuvotteluasemaa koska tuotteista pitää saada parempaa hintaa

näistä vaikuttavuustiedoista tarkastusvirasto on todennut että vaikuttavuustietojen taso ei ole olennaisesti parantunut edellisvuosista ja ongelmat tietojen esittämisessä ovat hyvin samanlaisia kuin aiempina vuosina

tähän kala asiaan vielä haluan lisätä että kun ruuan riittävyys on suuri kysymysmerkki niin mitä ylipäätään kotimaisen kalatuotannon edistämisen puolella vielä voitaisiin tehdä

parannusta on tapahtunut siten että yhden hallinnonalan ympäristöministeriön osalta vaikuttavuustavoitteista ja niiden saavuttamisesta on raportoitu selkeästi

konsernitaseen avulla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa erilaiset rahoitusriskit ja rahoituksen vaihtoehdot tehostaa pääoman tuottavuutta ja hyödyntää investointilaskelmia

elikkä varmaan jatkonkin kannalta on tärkeää että tässä konsernitaseen asiassa päästään eteenpäin

tarkastusvaliokunta kiinnittää huomiota omistajaohjauksen raportointiin liittyviin ongelmiin ja toteaa muun muassa että ongelmaksi on osoittautunut se ettei valtioneuvoston kanslian omistajaoh jausosaston julkaisema vuosikertomus ole valtiopäiväasiakirja minkä vuoksi sen käsittelylle eduskunnassa ei ole virallista menettelyä

arvoisa puhemies

lisäksi valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston laatima vuosikertomus kattaa ainoastaan omistajaohjausosaston ohjauksessa olevat yhtiöt

nämä yhtiöt eivät sisälly myöskään omistajaohjausosaston talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle antamiin säännöllisiin katsauksiin

tämä budjettiesitys samoin kuin hallituksen toinen lisätalousarvio on jatkoa hallituksen vahvalle elvytyspolitiikalle jossa keskeisellä sijalla ovat olleet rahoitusmarkkinoiden toimivuus sekä nopeasti työllisyyttä parantavat investoinnit

ehkä tällä kohtaa haluan todeta että me kävimme tässä salissa kyselytunnilla keskustelua harmaan talouden tutkimuksesta joka tutkimus valmistui juuri eilen

se ei varmasti ollut kyllä tarkastusvaliokunnan tarkoitus että tässä tutkimuksia käytetään tällä tavalla hyödyksi

vaikka liikenneväyliin panostetaan merkittävästi olisi pirkanmaallakin kaivattu vielä enemmän rahaa perustienpitoon sekä pääteiden liikenneturvallisuutta parantaviin hankkeisiin

nythän on tarkoitus että kuulemisen kautta ja tarkastusvaliokunnan käsittelyn kautta päästään asiassa eteenpäin ja tuodaan asia eduskunnan käsittelyyn ja sitä kautta saadaan sitten parannusehdotuksia ja parempia toimintatapoja

hämeenkyrön ohitustiehanke on odotuslistalla päällimmäisenä

hiukan olen huolissani että jos näitä tarkastusvaliokunnan teettämiä tutkimuksia nyt sitten käytetään tällä tavalla niin se ei kyllä helpota tarkastusvaliokunnan toimintaa

en tarkoita sitä etteikö kannata tutkia mutta jos asioita lähdetään tutkimaan niin niitä ei pitäisi kyllä käyttää pelkästään opposition välineenä vaan pitäisi eduskunnan yhteisvoimin löytää parempia toimintatapoja

tällä kohtaa ainakin itse olen huolissani siitä kun tarkastusvaliokunnassa on kuitenkin haluttu yksimielisillä päätöksillä edetä ja nostaa yhdessä kipeitä asioita esiin ja etsiä parempia toimintamalleja

siinä mielessä ainakin itse pidän tärkeänä että tässä löydettäisiin tarkastusvaliokunnan toiminnan kannalta rakentavia ja hyviä tapoja nostaa kipeitäkin asioita käsittelyyn

valtion tuottavuusohjelma on ollut useita kertoja aiemmin muun muassa neljässä valiokunnan mietinnössä esillä

meillä on esimerkkejä että tuottavuusohjelma nykyisellä tavalla toteutettuna ei välttämättä palvele tuottavuutta parhaalla mahdollisella tavalla

pidän hyvänä että myös ravintolaruuan arvonlisävero alenee ensi vuoden heinäkuun alusta elintarvikkeiden arvonlisäveron kanssa samalle tasolle

tässäkin mietinnössä on esimerkkejä noussut esiin ja muun muassa tuossa eilen valmistuneessa harmaan talouden tutkimusohjelmassakin nousi esiin tehtäviä ja virkoja joissa voimavarat eivät ole riittäviä ja joihin kannattaisi panostaa jotta saataisiin harmaa talous kuriin

tärkeänä pidän sitä että kierrätyspaperia voidaan hyödyntää jatkossakin järkevästi

siihen on suhtauduttu pelolla ja monilla paikkakunnilla ankarasti vastustettu niin meillä hämeenkyrössäkin missä saatiin jätteenpolttolaitos tavallaan estettyä tällä vastustuksella

viljamarkkinoiden toimivuuden ja myös kotimaisen salmonellavapaan valkuaisrehun saannin kannalta on tärkeää uudelleen selvittää kotimaisen bioetanolin tuotantomahdollisuus

toki siinä sitten kunta menetti melkoisesti verotuloja ja sitten samat ihmiset jotka jätteenpolttoa vastustivat ovat nyt sitten lakkauttamassa kouluja ja koettavat sitä kautta paikata sitä aukkoa tulopuolella

ylipäätään henkilöstövajeisiin tässä mietinnössä on kiinnitetty huomiota ja valiokunta on tästä asiasta teettänyt tarkemmankin selvityksen

niin kuin ed

pulliainenkin totesi niin siinä meillä varmaan on suomessa parantamisen varaa ja se mitä poltetaan vaikuttaa myös siihen tuhkan kokoonpanoon ja mahdollisuuksiin hyödyntää tuhkaa sitten pelloilla ja metsissäkin että siinäkin mielessä jos sieltä voidaan niitä raskasmetalleja karsia pois se olisi todella tärkeää

tässä mietinnössä nämä sosiaali ja terveyspuolen henkilöstövajeet on nostettu hyvin esille ja myös sitten näissä lausumissa on tähän seikkaan kiinnitetty huomiota

arvoisa puhemies

eduskuntaa on viime päivinä puhuttanut toiseen lisätalousarvioon sisältyvä valtionyhtiöiden myyntivaltuus erityisesti destian osalta

tämä kuntien talousasia ymmärrän että tältä osin olisi voitu vähän paikata kuntien taloutta mutta varmaan on muitakin keinoja millä tämä asia voidaan hoitaa

destian osalta hyväksyn toimet joilla yhtiön toimintaa voidaan vahvistaa tai monipuolistaa mutta yhtiön myyntiä kilpailijoille en pitäisi järkevänä sillä toimijoiden väheneminen markkinoilla saattaisi näkyä pian väylähankkeiden ja tienpidon kustannusten nousuna

arvoisa puhemies

maatalouden kannattavuus on suuri ongelma suomessa ja se on ongelma ympäri maailman

mutta täällä on paljon puhuttu suomalaisten elintarvikkeitten korkeasta laadusta

meillä on tehty pitkään ansiokasta työtä tutkimuksen neuvonnan ja koulutuksen saralla mutta viime vuosina ja vuosikymmeninä tältä alueelta on jatkuvasti leikattu

onneksi nyt valtiovarainvaliokunnan maatalousjaosto taas osaltaan hiukan korjasi näitä rahoja mutta maatilojen kannattavuuden kannalta osaamisella on erittäin suuri merkitys ja vaikutus myös ympäristöön

siinä mielessä pitäisi vaan jaksaa panostaa tuonne osaamisen puolelle tutkimukseen ja neuvontaan siitä huolimatta että meillä valtiovarainministeriö jatkuvasti näitä rahoja on karsimassa

kun täällä viitataan että myös keskustapuolueen taholta on oltu järjestämässä näitä kehittyvien maakuntien suomen rahojen jakoja niin täytyy todeta että ainakaan minulla ei tämmöistä tietoa ole ollut

tätä on puolueen edustajilta ja johdolta kysytty ja siihen on saatu vastaus että puolueen taholta ei ole tähän jakoon oltu vaikuttamassa

minua kiusaa tässä keskustelussa se että pääoppositiopuolueen ja muiden oppositiopuolueittenkin taholta on jatkuvasti asetettu pääministeri vastuuseen koko tästä vaalirahoitussopasta

kuitenkin myös opposition puolelta löytyy edustajia jotka eivät ole vaalirahoitusilmoituksia tehneet toisin kuin pääministeri osaltaan hoiti asiat oikein mutta pelkästään pääministeri halutaan asettaa syytteeseen tässä asiassa

arvoisa herra puhemies

hallitus on hyväksynyt haja asutusalueiden jätevesiä koskevan esityksen ympäristönsuojelulain muuttamiseksi ja kaksi vuotta sitten annettua epätarkkaa ja paljolti väärin tulkittua haja asutusalueiden jätevesiasetusta selkeytetään nyt sitten hallituksen toimesta

esityksessä todetaan myös että talousvesien käsittelyn järjestämisestä voi saada vapautuksen muun muassa korkean iän pitkäaikaisen työttömyyden sairauden tai muun sosiaalisen esteen vuoksi

jätevesikeskustelussa on unohdettu että monikaan talous ei tarvitse tehdasvalmisteisia laitteita

jos kiinteistön vedenkäyttö on vähäistä saattaa umpisäiliö olla edullisin vaihtoehto niin kuin täällä jo ministeri lehtomäkikin osaltaan totesi

on tärkeää että kunnissa mahdollisimman pikaisesti selvitetään mitä toimenpiteitä korjattu jätevesiasetus ja ympäristönsuojelulain muutos kultakin kiinteistöltä kunnan eri alueilla edellyttävät

pohjavesien ja vesistöjen suojelu on tärkeää ja siinä mielessä on tärkeää että edistetään näitä siirtoviemärihankkeita joista tänäänkin on täällä paljolti puhuttu

omassa kylässäni oli parisenkymmentä vuotta voimassa pohjavesialue iin määräykset ja nyt kun tehtiin kairauksia todettiin että alueella ei pohjavettä ole ja nämä rajaukset poistettiin mutta paljon turhia ja tarpeettomia kustannuksia aiheutettiin

on todella tärkeää kun pohjavesialueita rajataan että ne todella sijaitsevat pohjavesialueella ja todella suojellaan pohjavettä eikä aiheuteta turhia kustannuksia sitten alueen asukkaille

arvoisa puhemies

ympäristöministeriön ohjeistusta valmistellaan nyt yhteistyössä kuntaliiton kanssa ja pidän tärkeänä että riittävän seikkaperäiset ja yhdenmukaiset ohjeistukset annetaan näissä asioissa

sopivien ratkaisujen löytämiseksi ja turhien investointien välttämiseksi neuvontaa tarvitaan ja sitä kaikkien kiinteistöjen omistajien on saatava kunnilta tai muilta puolueettomilta tahoilta

asetuksen ohjeistus on saatava ripeästi kuntoon ja neuvonta kunnolla käyntiin jotta jokainen kiinteistön omistaja voi selvittää minkälaiset toimenpiteet mikäkin kiinteistö vaatii

oleellisinta on että nyt tarkentuvilla määräyksillä turvataan puhtaat pohjavedet ja talousveden saanti sekä estetään vesistöjen pilaantuminen välttäen kuitenkin aiheuttamasta kansalaisille ylimääräisiä perusteettomia kustannuksia

minä ymmärrän että ampuma aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisen taustalla ovat vahvasti jokelan ja kauhajoen traagiset koulusurmat ja näiden tapausten nostattamat tunteet mutta jotta tällaisia traagisia tapahtumia voitaisiin estää niin varmasti paljon muutakin on tehtävissä ja tehtävä kuin muuttaa ampuma aselakia

nuorten pahoinvointiin väkivaltaviihteeseen ja mielenterveysongelmien varhaiseen tunnistamiseen pitää voida puuttua ja ehkä sitä kautta voidaan vielä enemmän asian eteen tehdä

muiden kuin ampumaurheiluun tarkoitettujen käsiaseiden saantia tulee mielestäni tarkastella kriittisesti mutta niin kuin täällä on todettu nykyisenkin lainsäädännön pohjalta olisi voitu toimia toisinkin

pidän tärkeänä että tiedonkulkua viranomaisten kesken varmistetaan ja sitä kautta voidaan tällaisiin ikäviin tapahtumiin paremmin ennalta puuttua

pulliainenkin muun muassa täällä jo totesi niin edustajille tulleissa sähköposteissa ja yhteydenotoissa on lain valmistelua kritisoitu ankarasti ja nimenomaan metsästäjä reserviläis ja ampumaseurojen taholta

lakiesityksessä on ilmeisiä korjaamisen tarpeita niin kuin täällä keskustelussa on nostettu esiin mutta varmasti tässä on tiedonsaantiin liittyviä puutteita

pidän tärkeänä että valiokuntakäsittelyn aikana näitä järjestöjä kuullaan ja otetaan näiden arvokasta työtä tekevien järjestöjen ja harrastajatahojen mielipiteet huomioon

metsästys vapaaehtoinen maanpuolustustyö ja ampumaurheilu ovat arvokkaita harrastuksia ja tämän lainmuutostyön pohjalta näitä harrastuksia ei pidä vaarantaa

nepponen nosti esiin ilma aseitten käytön huomioimisen näissä lupamenettelyissä ja sitä kautta varmaan on mahdollisuus saada nuoria harrastuksen piiriin

maaseudulla on paljolti vaikeuksia nimenomaan sen johdosta että ampumaseuroja ei kaikilla paikkakunnilla ole ja meillä ampumaratojenkin kunnossapitoon ja ylläpitoon liittyy aikamoisia ongelmia tänä päivänä

on tärkeää että myös näistä asioista huolehditaan ja turvataan nuorten mahdollisuudet päästä hyvän ampumaurheiluharrastuksen pariin

tarkastusvaliokunnan riippumattomuuden ja pidän erittäin tärkeänä että kun tarkastusvaliokunta on nuori valiokunta se tämmöisen roolin saa tässä talossa ja pystyy riippumattomasti nostamaan kipeitä asioita käsittelyyn

mutta minä toivon että tarkastusvaliokunnan nostamia asioita silloin kun niitä ei ole vielä päästy edes valmistelemaan ja viemään eteenpäin ei nosteta sillä tavalla esille että niillä hyökätään vaikkapa hallitusta vastaan ja sitä kautta ehkä vaikeutetaan tarkastusvaliokunnan toimintaa

tämä vaalirahoituksesta noussut keskustelu on kyllä ihan ansaitusti aikaansaatu ja pidän tärkeänä että valtioneuvosto tämmöisen vaalirahoitusta koskevan selonteon on järjestänyt ja on paikallaan nyt käydä näitä asioita läpi

tähän kohuun ovat syyllisiä useimmat puolueet ja monet ehdokkaat

ja kyllä osaltaan syynä ovat myös vanhentunut lainsäädäntö ja pelisäännöt myös ne käytännöt mitkä tässä valtakunnassa kymmeniä vuosia ovat vallinneet

avoimuus on tärkeää tulevissa pelisäännöissä

mitä enemmän rajoituksia ja mitä tiukempia rajoja säädetään sitä vaikeammaksi ja työläämmäksi myös vaalien valvonta tulee

vaalirahoitukselle asetettavat katot ovat myös sikäli ongelmallisia että ehdokkaiden taloudelliset lähtökohdat ovat hyvinkin erilaiset ja myös vaalipiirit näkyvyyden aikaansaamisen kannalta ovat samoin hyvin erilaisia

pulliainen kertoi omasta kampanjastaan jossa rahaa ei tarvittu ja on ymmärrettävää että kun mies on aiemmin itsensä tunnetuksi tehnyt niin on paljon helpompi vaaleissakin menestyä

peiliin katsomisen paikka vaalirahoituksen hoitamisen ja vaalirahoitusilmoituksen suhteen on useimmilla puolueilla ja monilla kansanedustajilla

virheitä on tehnyt oppositiokin jonka taholta vastuu on kohdistettu erityisesti pääministeriin jonka vaalirahoitusilmoitus oli kunnossa

esitetyillä tarkemmin perustelemattomilla ylimalkaisilla argumenteilla ja lähdesuojaan vedoten oltiin kaatamassa pääministeriä ja hallitusta

näiden tapahtumien jälkeen on kysyttävä onko tällainen toiminta yleisradiolta hyväksyttävää ja onko tältä osin omistajaohjaus talossa kunnossa

täällä on opposition taholta nostettu pääministerin ja kehittyvien maakuntien suomen ja toisaalta nova groupin suhteet esille

minusta pääministeri näihin asioihin vastasi ja on hyvin ymmärrettävää että ei hän ole voinut olla tietoinen tulevista ongelmista nova groupin kanssa ja kaikista näistä neuvotteluista mitä kehittyvien maakuntien suomen taholta on järjestetty

sdpn taholta on tuotu listavaalien mahdollisuus esiin

täällä on monelta taholta ja melkein kaikkien muiden puolueiden taholta torjuttu tämä vaihtoehto ja itsekin pidän sitä kansanvallan kannalta kyllä menona taaksepäin

kaiken kaikkiaan herra puhemies pidän tärkeänä että nyt säädetään pelisäännöt kuntoon ja lähdetään puhtaalta pöydältä eteenpäin koetetaan puhdistaa politiikan mainetta ja saada työrauha taloon

tuolta kentältä monissa monissa viesteissä on tullut esiin kysymys eikö talossa mitään tärkeämpää tehtävää ole kuin puhua vaalirahoituksesta kun valtakunnassa on tämmöinen tila

mutta median kautta tämmöinen kuva on syntynyt ja olisi tarpeen kyllä antaa politiikasta vähän muutakin näyttöä ulospäin

arvoisa herra puhemies

niin kuin täällä valiokunnan puheenjohtaja totesi kyseessä on erittäin merkittävä laki jo kiinteistörekisterin uskottavuuden kannalta ja suurten vakuusarvojen ja myös haja alueitten kannalta

oli hienoa että tämä esitys meni valiokunnassa yksimielisesti läpi

tämä on yrittää heittää

jo yleiskeskustelu on päättynyt

ja kun eduskunnan seuraava täysistunto on siis

perjantaina kello kolmetoista ja

neljä as

arvoisa puhemies

kun varasin puheenvuoron ajattelin että minäkin jonkun sanan maatalouden ravinnepäästöistä vielä nostaisin esille ja myös näiden siirtoviemärihankkeiden rahoituksesta joka useissa puheenvuoroissa on todettu niukaksi mutta kun täällä ed

helsingin sanomat uutisoi aika räväkästi että hallitus on helpottamassa kiellettyjen aineiden käyttöä pohjavesialueilla ja minä pidin tätä uutisointia kyllä erittäin vastuuttomana

alkaa olla niin että niitä ei juurikaan enää ole

en sano että se olisi huono asia mutta se johtuu monasti siitä että näitä vaikutuksia ei ole suomessa tutkittu riittävästi ja ei ole hyväksyntää joillekin torjunta aineille hankittu